eli näitä muita ohjauskeinoja täytyy kyllä hyvin tarkkaan punnita

arvoisa puhemies

lienee aika selvää ja yleisesti hyväksyttyä että maastoliikennelakia täytyisi säätää vastaamaan nykyisiä tarpeita ja nykyisiä ajatuksia

eli tässä lakiesityksen taustalla on tunnistettavissa tällainen maastoliikenteen moottorikelkkojen liikennetarve ja sitten lakiesitys on tästä lähtökohdasta valmisteltu sillä tavalla että tämän näin sanotun liikennetarpeen haasteisiin voidaan vastata

se mikä tässä ehkä on positiivista on se että tässä liikenneturvallisuuteen ja liikennesääntöihin tulee kohennusta kyllä että sitä vastaan minulla ei ole mitään

mutta muuten tämä näyttää siltä että tämä on ennemminkin laadittu sillä tavalla että tämän maastoliikenteen moottorikelkkailun mahdollisuuksia ikään kuin vahvistetaan

tämä oikeastaan kertoo sen mistä lähtökohdasta tätä on valmisteltu ja tämä myös saattaa merkitä julkiselle sektorille jopa jonkinlaisia velvoitteita koska laissa sanotaan että lain tarkoituksena on järjestää maastoliikenneolosuhteita niin tämän voi näinkin tulkita

jos sitten vähän ajatellaan sitä mikä tämä liikennetarve tässä maastoliikenteen puolella on lähinnä nyt puhun moottorikelkoista ja osin kyllä myös mönkijöistä jotka ed

pulliainen tässä otti esille niin kyllähän tämä matkailua lähinnä palvelee

kyllä tämä maastoliikennelaki siltä osin kuin se koskee moottorikelkkailua muun kuin elinkeinotoiminnan siis poronhoidon metsänhoidon ja vastaavan osalta niin puhutaan viihde ja huvikäytöstä

eli näillä kelkoillahan näitä safareita järjestetään ja maastossa sitten rellestetään moottorikelkoilla ja se niin kuin ed

mutta tässä täytyy muistaa muun muassa semmoinen seikka jonka pitäisi minusta tämän lain lähtökohdissakin jo tulla voimakkaammin esiin että vielä tänäkin päivänä valtaosa markkinoilla olevista moottorikelkoista on varustettu suuritehoisilla kaksitahtimoottoreilla

ja ne päästöt mitä kaksitahtimoottori toimiessaan synnyttää lähinnä häkää ja hiilivetyjä ovat satoja kertoja suuremmat kuin nykyaikaisen auton moottorin aiheuttamat päästöt

tässä ei puhuta siis niinkään hiilidioksidista sitäkin kaksitahtimoottori tuottaa verrattain paljon koska se moottorin hyötysuhde on heikko ja se kuluttaa paljon sitä bensaa siellä mutta olennaista ovat nämä lähipäästöt

eli tätä osittain palamatonta bensaa tulee siitä koneesta lävitse ja se leviää sitten jäälle erilaisille luontoalueille

sen lisäksi nämä ovat melutasoltaan varsin korkeita ja kun on puhuttu tänään aikaisemmin täällä salissa matkailusta ja sen mahdollisuuksista niin kyllä suomen yksi vahvuus matkailumaana on se että täällä on hiljaista ja tämä moottorikelkkatouhu kyllä ei tue tätä tavoitetta ollenkaan

kun tässä liikennetarve nähdään lähtökohtana näitä reittejä on myöskin mahdollista perustaa maanomistajan tahdon vastaisesti

eli esimerkiksi kulkuyhteyden järjestämiseksi majoitusliikkeeseen tai ravitsemusliikkeeseen tai huoltoasemalle tai pitemmän reitin osana kun kaksi päätä ei kohtaa voidaan se vastahankainen maanomistaja jonka maa siinä on välissä pakottaa ottamaan se moottorikelkkareitti maastoliikennereitti omille maillensa

joissain oloissa tämä voi olla perusteltua mutta tässä minusta on liian matala kynnys siihen että voidaan näitä ikään kuin pakolla perustaa

reitit tulevat tässä suunnittelun piiriin jollain tavalla ehkä paremmin kuin nykyisessä laissa mutta toisaalta tässä on sitten muuan pykälä jossa puhutaan näistä vähäliikenteisistä reiteistä joita ei tarvitsisi vastaavalla suunnittelumenettelyllä perustaa

vähäliikenteisyyden määritelmässä otetaan lain perusteluissa esille että jos on kysymys yhden kerhon tai yhden firman ylläpitämästä reitistä niin se voidaan silloin katsoa vähäliikenteiseksi

tähän nyt ainakin pitäisi jotain säätelyä tulla että sen firman tai kerhon koko eli sen faktisen liikennemäärän pitäisi jollain tavalla vähäliikenteisyysmääritelmään vaikuttaa koska yksikin kerho voi mobilisoida kymmeniä jopa satoja ajajia sinne metsään

eli tässä ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa ole ja tämä kuvaa myös tätä liikennetarve ajattelua joka tässä on

se kynnys joka estäisi reittiluvan hyväksymisen näyttää kyllä aika korkealta eli sanotaan että saadaan perustaa jollei se aiheuta huomattavaa haittaa eräille toiminnoille

sitten yksi asiakokonaisuus arvoisa puhemies tässä vielä

vesialueilla ja muillakin alueilla mutta lähinnä nyt vesialueilla tämän vapaa salliminen herättää paljon kysymyksiä myös sitä kautta että tässä olisi kyllä vähintäänkin tämän sääntelyn yhteydessä pitänyt tehdä selvät pelisäännöt siihen miten jokin alue voidaan ikään kuin moottorikelkka tai mönkijävapaaksi julistaa niin että tulisi esimerkiksi järvialueille näitä kieltoalueita joilla ei saa liikkua ja myöskin maastoalueille jos ajatellaan että on esimerkiksi yrittäjä joka satsaa hiljaiseen turismiin niin hänellä olisi sitten oikeus sitä elinkeinohaaraa sitä bisnestä harjoittaa

herää vain kysymys että tässä ei hirveän monta työviikkoa enää ole jäljellä että onko tämän läpivieminen lainkaan mahdollista tällä aikataululla

arvoisa puhemies

hoskosen innoittamana todeta turpeesta että sen päästöt ja muut ympäristöhaitat ovat niin voimakkaat että älköön sitä edistettäkö millään erityisellä konstilla

nyt olen saanut semmoisen käsityksen että energiapuun osalta tukia on luvassa paljonkin ja kuitupuupuolellakin on kaiken näköistä tapahtumassa mutta sitten vähän vähemmän tuolla puutuote ja puurakentamispuolella

minulla on vähän huoli siitä olisiko tässä aihetta kehittää innovaatio tai investointitukimalleja tai muita toimenpiteitä joilla saadaan puurakentamiseen vauhtia

tässä pilottivaiheessa esimerkiksi kerrostalojen ja suurten julkisten rakennusten rakentaminen puusta tulee selvästi kalliimmaksi kuin perinteisistä materiaaleista ja tässä tarvittaisiin semmoinen tukielementti jolla tämä saataisiin liikkeelle sillä tavalla tässä vaiheessa ennen kuin rakennusala on oppinut tätä puuhaa kunnolla tekemään

vaikka perussopimus kieltää toisten maiden pelastamisen on irlannin tukemisen nähty eri puolilla

hallituksen puheissa mainitaan usein suomalaiset työpaikat suomalainen hyvinvointivaltio jopa suomalaiset lapsiperheet ja eläkeläiset tahoina joita tässä ollaan pelastamassa

olisin kysynyt ministeriltä miten teidän mielestänne maatalouden ympäristötukea pitäisi kehittää tai uudelleenkohdentaa jotta sen vesiensuojelullinen vaikuttavuus olisi nykyistä parempi

olen ymmärtänyt että ympäristötuki on kyllä osaltaan vaikuttanut lannoitusta vähentävästi ja valumia vähentävästi mutta tämä vaikutus on kuittaantunut muun muassa sillä että on enenevässä määrin siirrytty esimerkiksi vehnänviljelyyn

hallituksen selonteossa tätä käsitellään melko onnistuneesti

anteeksi juu hallituksen tiedonannossa kuvailtiin tätä näin

arvoisa puhemies

lisäksi tarvitaan mekanismia jonka avulla voidaan ajoissa puuttua muodostumassa oleviin asunto ja kiinteistökupliin jotka ovat olleet useimpien tunnettujen pankkikriisien taustalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä ilmasto ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko on varsin radikaali ja kunnianhimoinen asiakirja ja on ollut varsin mielenkiintoista seurata keskustelua täällä ja panna merkille se yksituumaisuus jolla tulevaisuusselonteon tavoitteisiin eri poliittiset ryhmät ovat täällä sitoutuneet

joka tapauksessa tämän salin keskustelun perusteella voi todeta että hallituksen linjalla on erittäin vahva opposition tuki ja myös tietysti hallituksen oma tuki

tämä on hyvä asia näin vaikka tämä slogaani tietysti sisältää jo tällaisenaan tunnustuksen siitä että me emme ole sitä nyt ja nyt tämä kategorian vaihto että me olemme vastaanharaajista siirtymässä ilmastopolitiikan edelläkävijöiksi on mitä tervetullein

meidän ilmastopoliittista keskusteluamme on aika paljolti leimannut itsekäs kansallinen edunvalvonta ja kapeakatseisuus

on puolustettu turpeen käyttöä on puolustettu voimakkaasti haja asutusalueiden asukkaiden autonkäyttöä nykymallin mukaan on myös hehkutettu halvan energian turvaamisen tarvetta energiaintensiivisen teollisuuden tarpeisiin

mutta nämä ovat tietysti keskusteluun kuuluvia näkökantoja jotka täytyy hyväksyä kun ottaa huomioon ketkä niitä tuovat esille

nyt kun mitä ilmeisimmin selonteon tavoite suomen edelläkävijyydestä tulee todeksi se on erittäin hyvä asia koska ilmastoasia on maailmanlaajuinen kysymys ja sanotaan nyt vaikka kööpenhaminan neuvotteluissa tarvitaan esimerkkejä ja edelläkävijöitä

jatkossa kun tulevaisuus etenee voi käydä niin että tavoitetta joudutaan kiristämään

lisäksi tässä vaatimattoman tahdin aloituksessa on se vaara johon selonteossakin viitataan että tehdään nyt sellaisia ratkaisuja jotka aiheuttavat niin kutsutun hiililukkiutuman eli sitoudutaan investoinneissa sellaiseen tuotantorakenteeseen joka säätelee päästöjä korkealle tasolle vielä jatkossakin

satosen äskeinen puheenvuoro oli minusta aika kohdalleen osunut

kyllä minun ymmärtääkseni opposition edustajat ehkä täällä nyt tämän lakimuutoksen katastrofaalisuutta hiukan tahtovat liioitella

täytyy korostaa sitä mitä ed

arvoisa puhemies

satonenkin sanoi että tämä heikennys tulee koskemaan vain varsin pientä osaa näistä työllistävistä yhdistyksistä niitä joiden katsotaan elinkeinotoimintaa harjoittavan

vielä aivan lopuksi kiinnitän huomiota siihen että tässä ilmastoselonteossa on esimerkillisellä ja hyvin onnistuneella tavalla onnistuttu tämä pelottava taakka ja tämä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä vaikeus purkamaan ja avaamaan sillä tavalla positiivisella ja myönteisellä perusasenteella että nämä mahdollisuudet jotka myöskin sisältyvät tähän haasteeseen on tuotu tässä hyvin esiin

silti kyllä jaan osittain opposition huolen näidenkin muutamien satojen tai muutamien tuhansien työpaikkojen osalta

sitten tästä määrittelystä kun valiokunta mietinnössään pyörittelee elinkeinotoiminnan määrittelyä varsin pitkään

täytyy sanoa että jonkin verran hurskas on tämä valiokunnan esitys siitä että työ ja elinkeinotoimistot valmistelisivat selkeät ja yksiselitteiset ohjeet tästä tulkinnasta

koska valiokuntakaan ei ole kyennyt oikein selkeätä ja yksiselitteistä linjausta tekemään niin epäilen että ei kyllä pysty työ ja elinkeinotoimistokaan

ihan lyhyesti vaan totean että vähän samalla tavalla kuin ed

laxell haluan kiitellä tässä asuntoministeri vapaavuorta siitä että tätä kaupan suuryksiköitä koskevaa lainsäädäntöä täsmennetään ja terästetään tällä tavalla kuin tässä esitetään

tämähän tuo kaupan suuryksiköt nykyistä tarkemmin suunnittelun piiriin

maakuntakaavassa pitää osoittaa ne paikat jos ollaan liikkeellä keskusta alueiden ulkopuolella ja toisin kuin julkisessa keskustelussa on esitetty niin tämähän ei todellakaan tarkoita edes sitä että peltomarketit kiellettäisiin vaan sitä että niitä koskeva suunnittelutyö on tehtävä kunnolla ja pitää pystyä perustelemaan jos on jotain erityistä syytä sijoittaa näitä keskusta alueiden ulkopuolelle

sinänsä tähänhän on johtanut tarve siihen että liikkumistarvetta saataisiin pienenemään

toisaalta tarvetta tälle lainsäädännölle on sitäkin kautta että palvelujen saatavuudesta myös asuinalueiden läheisyydessä pitää pitää huolta

nyt myös tähän on vaikuttanut toki tämä kaupan rakennemuutos sillä tavalla että nämä vanhan lain määrittelyn mukaiset tilaa vievän vähittäiskaupan suuryksiköt ovat muuttaneet luonnettaan sillä tavalla että rajankäynti on vaikeata

nämä ovat pääosin kohdallaan

ainut yksityiskohta mitä hiukan mietin tuon tilaa vievän kaupan osalta on autokauppa

se on kuitenkin luonteeltaan säilynyt ehkä perinteisen kaltaisena joten täytyy katsoa miten tämä lakiesitys autokaupan sijoittumiseen sitten vaikuttaa

tämä päivä on pääkaupunkiseutulaiselle luonnonystävälle hieno päivä kun tämä kauan odotettu ja toivottu kansallispuistohanke on nyt sitten ensimmäisessä käsittelyssä ja myönteisissä merkeissä ollaan menossa

tästä historiasta vielä sen verran että tätähän nyt ovat pitkälti toistakymmentä vuotta ympäristöjärjestöt esittäneet ja tämän ed

myöskin täytyy mainita että ehkä osaltaan tähän vaikutti myös helsingin ja uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yksimielinen kannanotto asiasta viime syksyltä tämän kansallispuiston perustamisen puolesta

kysymyksessähän on niin kuin tässä on käynyt jo ilmi melko yhtenäisenä ja varsin luonnontilaisena säilynyt hämmästyttävän hyvinkin oikeastaan säilynyt luontoalue tässä ihan pääkaupunkiseudun tiheimmän asutuksen tuntumassa

tämä on jyrkkäpiirteistä metsäistä aluetta jossa on myös kallioalueita ja pienialaisia soita ja jokunen pieni lampikin ja oman suolansa tälle kokonaisuudelle antavat perinnemaisemat joita alueella ja sen liepeillä paljon on

tämähän on nuuksioon verrattuna monessa mielessä luontoarvoiltaan jopa monipuolisempi ja rehevämpi ja siinä mielessä myös täydentää pääkaupunkiseudun luonnonsuojelualueitten kokonaisuutta mainiosti

tämähän on aivan metropolin tiiviimmän asutuksen kyljessä kiinni ja tulee tarjoamaan alueen asukkaille virkistykseen ja opetukseen hyviä mahdollisuuksia helpon saavutettavuutensakin johdosta

tämä on nähtävä kyllä selkeänä vahvuutena joka helsingin seudun on nyt ymmärrettävä että aivan alueella keskeisesti sijaitsevaa näin hienoa luontoaluetta täytyy myös tässä brändäämisessä ja markkinoinnissa osata käyttää hyödyksi

täytyy muistaa että pääkaupunkiseudun ympärillä on aika merkittävästi säilynyt metsäalueita ja luontoalueita jotka muodostavat tämän viherkehän johon kuuluvat muun muassa nuuksio ja porkkala ja helsingin edustan saaristo ja meikonsalon metsäalue ja sipoonkorpi tätä nyt mainiosti täydentää tällä kansallispuistostatuksella

haluaisin nyt sen verran tässä todeta että tässä on keskustelu keskittynyt nyt tähän rikkipäästöasiaan ja rikkipitoisuusasiaan aika voimakkaasti ja sehän ei nyt mikäli minä oikein tätä valiokunnan mietintöä luen tähän lakiesitykseen sisälly vaan se on erikseen tässä kansainvälisen merenkulkujärjestön imon sopimuksessa johon ollaan menossa sitten omana kokonaisuutena

nämä alueethan ovat jo tiukan suojelun piirissä eli maankäytön kannalta ei olisi ollut mitään estettä liittää rannikon natura alueita tähän kokonaisuuteen

tämä ei pelkästään suomea tule koskemaan eikä pelkästään suomen metsäteollisuutta vaan laajemminkin niin että kilpailuvaikutukset eivät ehkä ole aivan niin selkeät kuin täällä on pyritty väittämään

tämä olisi vain hoidon ja käytön kannalta ja kansallispuiston monipuolisuuden kannalta ollut yksinomaan positiivista että ne olisi saman tien voitu liittää tähän

sitten vielä ed

sitten toinen seikka joka tähän asiaan liittyy ehkä suurempana uhkana on tämä paljon puhuttu helsingin ja vantaan ja sipoon maankäyttöpaine alueella

täällähän on nyt juuri tällä viikolla tullut julki yleiskaavaluonnos jossa näyttää siltä että sipoonkorven kansallispuiston eteläpuolella olevat alueet sen luonnoksen mukaan ollaan rakentamassa erittäin tiiviisti sillä tavalla että esimerkiksi sipoonkorvenkin luonnolle välttämättömät ekologiset yhteydet rannikon alueisiin ovat äärimmäisen kapeat ja myöskin asutusta viedään hyvin lähelle sipoonkorven kansallispuiston alueita

kun eräät muut itämeren suojelemistoimenpiteidentetään tällähän on vaikutusta hiukkaspäästöjen kautta laivojen miehistöön ja rannikon asujaimistoon ja tällä hetkellähän rikkipäästöistä laivaliikenne meriliikenne vastaa huomattavaa osaa eli pitkälti yli puolet tämänhetkisistä rikkipäästöistä tulee laivoista

tämä nyt on onneksi vasta yleiskaavaluonnos joten toivotaan että tässä nyt sentään tämän vuorovaikutteisen prosessin aikana saadaan parempi lopputulos sillä tavalla että myös kansallispuiston arvot tulevat turvatuiksi

sipoonkorpi on joka tapauksessa jos taas palataan vähän isompiin ympyröihin etelä suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue ja on hienoa että se tällä tavalla pysyväisesti suojellaan

tämä on tärkeä yhdessä selkämeren kansallispuistoesityksen kanssa myös siinä mielessä että nyt istuva hallitus ei ole ympäristöjärjestöjen mielestä ollut mitenkään erityisen luonnonsuojeluystävällinen

nyt tässä loppumetreillä kun tulee kaksi merkittävää etelä suomen kansallispuistoesitystä saliin käsittelyyn ja toivottavasti hyväksyttäväksi tämä merkittävällä tavalla kyllä parantaa tämän hallituksen luonnonsuojelusaldoa

sen verran olisin nyt tässä kuitenkin oikonut käsityksiä vihreistä ja heidän neuvottelukyvyistään että en suinkaan pyrkinyt väittämään ei ainakaan tarkoitukseni ollut väittää ettei tällä asialla olisi mitään merkitystä

välttynyt yö ryltä ykstyiskohtaisen cesar delyyn

arvoisa puhemies

tänä iltana ministeri pekkarinen on kiistänyt että tämä ydinvoimaratkaisu suosisi energiaintensiivistä bulkkiteollisuutta ja olisi tässä mielessä teollisuuspoliittinen linjaus mutta ei tämä asia venkoilemalla mihinkään muutu

kun tarjotaan runsaasti edulliseksi väitettyä sähköä niin se kannustaa vahvistamaan sellaista teollisuutta joka käyttää paljon sähköä

toisenlainen energia ja teollisuuspolitiikka satsaisi hajautettujen järjestelmien kehittämiseen voimakkaasti energian säästöön energiatehokkuuden vahvistamiseen kysyntäjoustoihin älykkäisiin sähköverkkoihin

tätä valintaa ei tässä nyt tehdä

ministeri on myös väittänyt että tässä olisi panostettu säästöön ja energiatehokkuuteen

en kuitenkaan aio tästä ympäristöministeriöasiasta tässä sanoa mitään koska oma kantani ja vihreiden kanta on tässä keskustelussa tullut jo harvinaisen selväksi